valiokunta korosti vielä että pelkällä passin siruun talletetulla sormenjäljellä ei pystytä varmistamaan passin hakijan henkilöllisyyttä luotettavasti

menettelyn piirissä olisivat ne kaupunkiseudut ja kunnat jotka on mainittu laissa kunta ja palvelurakenneuudistuksesta ottaen huomioon myöhemmin tapahtuneet kuntaliitokset

passin siruun talletettu haltijan sormenjälki mahdollistaa ainoastaan vertailun jossa henkilön sormenjälkeä verrataan siruun talletettuun sormenjälkeen

maakunnan liittojen keskeisten työvälineiden joista jo aikaisemmin mainitsin maakuntasuunnitelmien maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole nykyjärjestelmässä kyetty täysimääräisesti käyttämään hyväksi

valtiovarainministeriö voisi selvitysmenettelyn käynnistäessään kuitenkin päättää että kaupunkiseutuun kuuluu ja selvitysmenettelyyn otetaan myös muita kuin laissa mainittuja kuntia

monilla niillä hakijoilla jotka ovat useampaan kertaan tätä hakeneet on juuri se ajatus että he ovat muutaman kuukauden suomessa ja toimeentulo on turvattu ja parhaassa tapauksessa pystyy jopa lähettämään rahaa

ainoa keino varmistaa ettei passia hakevalla henkilöllä ole matkustusasiakirjoja useammalla henkilöllisyydellä on passin hakijan sormenjälkien vertaaminen tietokantaan talletettuihin sormenjälkiin

myös kaupunkiseudun kuntien yhteisellä päätöksellä mukaan voitaisiin ottaa muitakin kuin laissa mainittuja kuntia tai menettelyä voitaisiin soveltaa myös muilla kuin laissa mainituilla kaupunkiseuduilla

tämän vuoksi on hyvin välttämätöntä aluehallinnon uudistamishankkeen tavoitteen mukaisesti vahvistaa ja tukea maakunnan liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä

jos tällä ehkäisevällä päihdetyöllä saadaan tuloksia aikaan silloin tällä on myöskin meidän hyvinvointiimme merkittävä vaikutus

nyt tämä asia täytyy hoitaa toisella tavalla

minä toivon että tämä keskustelu jatkuu ja tässä alkoholipolitiikassa päästään vahvasti eteenpäin niin että tässä mielessä kansamme tervehtyisi

aloite tämän selvityshenkilömenettelyn käynnistämiseksi voi tulla valtiovarainministeriöltä sekä kaupunkiseudun kunnan tai kuntien hakemuksesta

toinen asia on sitten se että romanien elinolosuhteita on parannettava ja siihen kohdennettava apua muuten mutta se apu ei tule tätä kautta

siinä meillä on merkittävä haaste jotta sitä pystytään yksinkertaistamaan

nämä biometriset tunnisteet asettavat erityisiä vaatimuksia tietoturvalle jotta henkilön jonka biometrisiä ominaisuuksia talletetaan tai käsitellään yksityisyyden suoja voidaan varmistaa

arvoisa puhemies

tämä on hyvin merkittävä periaatteellinen lakiesitys

valiokunta korostaa tässä yhteydessä sellaisia tehtäväkokonaisuuksia joilla on merkitystä alueellisen kehittämistyön edistämisessä ja vaikuttavuuden tehostamisessa ja jotka soveltuvat kokoavan ja yhteensovittavan aluekehitysviranomaisen tehtäviin

tämä on yksi osa siinä ketjussa joka nyt on vuosia jatkunut

ja sekin vielä että matkakustannukset bulgariasta suomeen ovat varsin merkittävät ja oleskelu täällä ei tuo sitä ratkaisua

selvityshenkilön tehtävä on kartoittaa ja hakea kuntien kanssa yhteistyössä ratkaisuja ja päätöksentekomalleja joilla kuntarakenne ja yhteistoiminta alueet tukevat seudun toimivuutta yhtenäisenä työssäkäyntialueena

mielestäni tämä omalta osaltaan murentaa perinteistä avioliittokäsitystä perinteistä käsitystä perheestä joka on miehen ja naisen muodostama avioliitto

valiokunta totesi saamiensa selvitysten perusteella että sormenjälki talletetaan keskitettynä sormenjälkirekisterinä toimivaan tietokantaan

valiokunta tähdentää sitä että kunnalliseen demokratiaan nojautuvat maakunnan liitot ovat alueensa yhteisen tahdon muodostajia ja niiden tehtävänä on juuri työskennellä maakuntansa henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistämiseksi

on luonnollista ja tässäkin yhteydessä syytä todeta että tähän sisältyy paljon inhimillisiä tekijöitä

selvittäjän tulee kartoituksen perusteella tehdä ehdotus seudun kuntien yhteistyön kehittämisen tavoitteista keinoista ja aikataulusta seudun kuntien yhteistyön valmistelun ja päätöksenteon järjestämisestä ja rahoittamisen järjestämisestä selvitysmenettelyn jälkeen ja yhteistyöseurannasta kunnassa

aina kun on kysymys turvapaikanhakijoista on kysymys ihmisistä ja käsitellään ihmisten asioita

sitten viime valtiopäivillä muutettiin sairausvakuutuslakia sillä tavalla että myöskin rekisteröidyssä parisuhteessa oleva toinen osapuoli voi jäädä myös vanhempainrahavapaalle

arvoisa puhemies

maakunnan liittojen yhteistoiminnan järjestämiseksi tämän lakiehdotuksen mukaan maa on tarkoitus jakaa liittojen yhteistoiminta alueisiin

mutta on tärkeä huomata ja arvioida se millä tavalla apu parhaalla tavalla voidaan kohdentaa niin että se vaikuttaa ja paras tapa on yhteisesti eun sisällä puuttua tähän ongelmaan

sirun tiedot suojataan oikeudettomalta lukemiselta siten että siruun talletettuja tietoja on mahdollista lukea vain optisen konelukukentän lukemisen jälkeen

yhteistoiminta alueen tulee muodostaa toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen kokonaisuus tehtävien hoitamiselle

mikäli sitten valtuusto ei tee päätöstä tai hylkää selvittäjän ehdotukset kokonaan tai osittain olisi selvittäjällä mahdollisuus tehdä kunnille uudet ehdotukset jotka olisi samalla tavoin käsiteltävä

turvapaikkamenettely ei ole se ratkaisu ja siksi tähän on puututtu

ja viime valtiopäivillä hyväksyttiin hedelmöityshoitolaki joka mahdollisti myös että rekisteröidyssä parisuhteessa oleva naispari ja yksinäiset naiset voivat saada hedelmöityshoitoa

yhteistoiminnan piiriin kuuluvat uudistuksessa tehtävät jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä toisaalta sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin sekä kolmanneksi koskevat yhteistoiminta aluetta yhteisesti

selvittäjä toimittaisi ehdotuksensa ja valtuustojen niihin antamat lausunnot valtiovarainministeriölle joka käsittelisi ne yhteistyössä muiden asian kannalta keskeisten ministeriöiden kanssa

valiokunta piti erityisen tärkeänä ettei tietokannan sisältöä päästä käsittelemään muuttamaan tai poistamaan tai luomaan ilman valtuuksia ja että sormenjälkirekisteri on vain sitä tehtävissään välttämättä tarvitsevien ja tämän vuoksi käyttöoikeuksia omaavien virkamiesten käytettävissä

tässä esitetään nyt sitten rekisteröidyssä parisuhteessa olevien sisäistä adoptiota

seudun kuntien tulisi antaa vuosittain selvitys ehdotusten täytäntöönpanosta

kuten kriisikuntamenettelyssä ja kuntajakolain mukaisessa kuntajakoselvityksessä ei kuntien valtuustoilla ole kuitenkaan velvollisuutta hyväksyä selvityshenkilön esittämiä toimenpiteitä

mielestäni tämä on yksi osa joka vaikuttaa tähän avioliitto ja perhekäsitteeseen

niin kuin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasi totesi sormenjälkirekisterin turvallisuuden takaamiseksi parhaillaan teetetään valtioneuvoston hyväksymän lausuman mukaista riskianalyysia jonka tulokset ovat saadun tiedon mukaan käytettävissä tämän kuun loppuun mennessä

arvoisa puhemies

tämä esitys ei sisällä kunnille uusia velvoitteita eikä aiheuta kunnille suoria lisäkustannuksia

mielestäni siinä on kysymyksessä se kun joskus on puhuttu tämmöisestä salamiteoriasta että viipale kerrallaan tämä asia muuttuu

kaupunkiseutukunnilla on jo puitelain nojalla velvollisuus yhdessä kehittää maankäyttöä asumista ja liikennettä sekä kuntarajat ylittävää palveluiden käyttöä

valiokunta muistuttaa kuitenkin että maakunnan liitot voivat tehdä vapaaehtoisesti muitakin tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia yhteistyöjärjestelyjä

valiokunnan saaman selvityksen perusteella tähän mennessä tunnistettujen riskien joukossa ei ole sellaisia joiden perusteella rekisteriin vaadittaisiin uusia tai lisää turvallisuusratkaisuja taikka rekisteriä ei tulisi ottaa käyttöön

arvoisa puhemies

hallituksen kuntauudistus on melkoinen sekaannus

pääosa menettelystä aiheutuvasta työstä voidaan kunnissa hoitaa osana normaalia virkatyötä ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä

arvoisa puhemies

valiokunnalle toimitetussa selvityksessä kerrottiin myös yksityiskohtaisemmin enkä lue tätä mietintöä yksityiskohtaista mutta kannattaa tutustua siihen tarkemmin mitä kaikkea siinä on

myös yhteistoiminta alueiden ja yhteistoiminnassa hoidettavien tehtävien määritteleminen perustuu keskeisesti kuntien yhteiseen tahtoon

olen sitä lapsen asemaa tässä yhteydessä paljonkin miettinyt ja sen tulee olla hyvin tärkeä mutta mielestäni lapsen asema voidaan turvata muilla oikeudellisilla toimilla

tämä asia koettiin niin tärkeäksi että tähän liittyen valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman

mutta yhteenvetona voidaan todeta ettei hallintovaliokunnan saaman selvityksen perusteella ole ilmennyt seikkoja joiden perusteella olisi syytä epäillä että tietoturvajärjestelyä ei ole saatettu sormenjälkirekisterin käyttöönottohetkellä vaadittavalle korkealle tasolle

ottakaa oppia myös tanskan suuresta kuntauudistuksesta jossa kuntien lukumäärä pudotettiin kolmannekseen

näen juuri tämän tässä periaatemielessä niin tärkeäksi että katson että tätä lakiesitystä ei tulisi hyväksyä

minä uskon ja luotan siihen että tämä esitys osaltaan myötävaikuttaa kaupunkiseutujen maankäytön asumisen liikenteen ja palveluiden suunnitteluun toteuttamiseen ja toimivuuteen seudun kokonaisuuden näkökulmasta

kustannukset eivät alentuneet vaan kasvoivat

tutustukaa niihin raportteihin

tämä tasovaatimus on huomattava tai se on hyvin suuri

tämä on yksi osa sillä tiellä että rekisteröity parisuhde ja miehen ja naisen avioliitto haluttaisiin kaikilta osin rinnastaa toisiinsa

onnistuminen tässä omalta osaltaan lisää tuottavuutta parantaa palveluita

on selvää valiokunta totesi ettei rekisteriä saa ottaa käyttöön eikä muutoinkaan käyttää jos ilmenee ettei tietoturvasta ole asianmukaisesti huolehdittu

edusti

olen hyvin vahvasti tämän perinteisen perhekäsityksen kannalla ja siksi olen sitä mieltä että tämä lapsen asema ja elämä pystytään turvaamaan myös näissä tilanteissa muilla lainsäädännöllisillä toimilla

ollila toimia tuon ottelun väärin ja lekalla

tämä tietoturvavaatimus on hyvin tiukka ja siitä on pidettävä huolta ei vain käyttöönottohetkellä vaan jatkuvasti että se pitää

valiokunta totesi myös keskustelussa ja perustuslaki pitää eteni keskusteluissa aivan perustuslakiin viitaten että niin kuin kaiken julkisen toiminnan on perustuttava lakiin niin myöskin kaikessa julkisessa toiminnassa on ehdottomasti noudatettava lakia

lähetekeskustelua varten tilata yhdistyksen kahdestoista sija siinäkin ehdotetaan että se levittäisi hallintovaliokunta ja arvoisa puhemies

hallintovaliokunta tähdentää että hallituksen esityksen keskeisenä ajatuksena on eri alueiden kaupungeista harvaanasuttuun maaseutuun kehittäminen niiden omista lähtökohdista ja luoda edellytyksiä kehittämistyölle

arvoisa puhemies

mikä on vahva oikeus lapsen oikeus lähtökohtaisesti isään

tässä esityksessä käsitellään oleskeluluvan hakijan iänmääritykseen liittyviä asioita sitten useampaa perheenyhdistämiseen liittyvää asiaa ja sitten turvapaikanhakijan työnteko oikeutta

tämä sisältää myös sen että tietoturvasta on ehdottomasti huolehdittava

eri alueiden haasteet sisällytetään maakuntaohjelmaan jossa tulee olla maakunnan eri osien erityisesti maaseutu kaupunki ja saaristoalueiden erityispiirteet huomioiva osio

vai kumpi on vahvempi oikeus vanhemman aikuisen oikeus päättää siitä että syntyvällä lapsella ei ole lähtökohtaisesti olemassa isää

lisäksi valtakunnan tasolla eri alueiden erityispiirteet otetaan huomioon laatimalla tällaisia politiikkalohkoja koskevia valtioneuvoston periaatepäätöksiä

me emme pysty teknisesti valiokuntana käymään joka kohtaa läpi mutta se lähtökohta mitä me edellytämme on että tietoturva on kunnossa

hallituksen viime viikon torstaina hyväksymä ja nyt käsiteltävä lakiehdotus julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta on merkittävä avaus koko julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisessä

tässä esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännökset iän selvittämisestä oikeuslääketieteellisen tutkimuksen avulla

arvoisa puhemies

niin kuin totesin alussa valiokunnan mietintöön sisältyy yksi hylkäysvastalause

no sitten tämä rekisterin käyttötarkoitus

poliisille rajavartiolaitokselle ja maahanmuuttovirastolle ehdotetaan annettavaksi mahdollisuus pyytää helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitokselta oikeuslääketieteellisen tutkimuksen tekemistä oleskelulupaa hakevan tai perheenkokoajan iän selvittämiseksi jos asianomainen suostuu tutkimukseen

valiokunta pitää kuitenkin tätä lakiehdotusta hyvin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja esittää sen hyväksymistä

tähän asti suurena ja voimavaroja tuhlaavana puutteena on ollut tietojärjestelmien sirpaleisuus

ja valiokunta rajasi sitä olennaisesti että se on tarkkarajainen mihin tätä tämän varsinaisen käyttötarkoituksen lisäksi voidaan käyttää ja se pykälä niiltä osin kuuluu

seurauksena on ollut tuhansien erilaisten tietojärjestelmien kirjo jonka heikkoutena ovat yhteentoimimattomuus ja päällekkäiset kehittämiskustannukset

sitten tässä esityksessä ehdotetaan perheenyhdistämiseen liittyen tarkennettavaksi maahantulosäännösten kiertämistä koskevaa ulkomaalaislain säännöstä siten että perheenjäsenen oleskelulupahakemus voitaisiin hylätä jos perheenkokoaja on antanut henkilöllisyyttään ja perhesuhteitaan koskevia vääriä tietoja joiden perustella hän on saanut oman oleskelulupansa suomeen

jotta tulevaisuudessa tietotekniikasta saataisiin enemmän irti ja järjestelmien kehittämiskustannukset pidetyksi kurissa on järjestelmien yhteentoimivuutta kehitettävä

tämän lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli joiden avulla julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta voidaan kehittää laajasti julkisessa hallinnossa

kaikkien näiden perusteella hallintovaliokunta tuli siihen tulokseen että näillä edellytyksillä tämä rekisteri voidaan perustaa ja näillä rajoituksilla sitä voidaan käyttää

tähän perheenyhdistämiseen liittyen lisäksi ehdotetaan että kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saaneen ulkomaalaisen perheenyhdistäminen edellyttäisi jatkossa riittävää toimeentuloa jos perhe on muodostettu vasta ulkomaalaisen suomeen tulon jälkeen

myös eduskunta on edellyttänyt hallitukselta toimia asian kehittämiseksi paras hanketta koskevan selonteon yhteydessä

arvoisa puhemies

lakiesityksessä ehdotetaan että valtioneuvoston asetuksella voitaisiin sitovasti säätää valtiovarainministeriön päättämistä julkisen hallinnon tietohallinnon standardeista

niin ikään tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös niistä edellytyksistä joiden perusteella kasvattilapsi voitaisiin katsoa perheenjäseneksi

esityksessä ehdotetaan myös että oleskelulupa perhesiteen perusteella myönnettäisiin vain silloin kun lapsi on alaikäinen edelleen hakemuksen ratkaisuhetkellä

laajalla valmistelulla pyritään varmistamaan annettavien säännöksien laatu ja huolellinen vaikuttavuusarviointi sekä koko julkisen hallinnon edun toteutuminen

perhesiteen perusteella tehdyn hakemuksen yhteydessä tapahtuvaa kuulemismenettelyä ehdotetaan muutettavaksi niin ettei kuulemisvelvoitetta olisi silloin kun hakemus hylätään heti perusteettomana

esityksen mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä olisi tulevaisuudessa huolehtia koko julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisestä ohjauksesta

lopuksi tässä esityksessä ehdotetaan että kansainvälistä suojelua hakeneiden ulkomaalaisten työnteko oikeutta rajoitettaisiin jos he eivät pysty esittämään rajanylitykseen oikeuttavaa matkustusasiakirjaa

ministeriöt puolestaan ohjaisivat toimialansa tietohallintoa

voimassa olevan vaadittavan matkustusasiakirjan olemassaolo antaisi mahdollisuuden työntekoon kolmen kuukauden maassa oleskelun jälkeen kuten nykyisin mutta ilman tällaista asiakirjaa työnteko oikeuden saisi kuuden kuukauden kuluttua

arvoisa puhemies

tutkimukseen on ryhdyttävä vain jos on ilmeisiä perusteita epäillä että ilmoitettu ja todellinen ikä poikkeavat toisistaan ratkaisevasti

arvoisa puhemies

kokonaisarkkitehtuurien laatiminen vaatii resursseja

jotta koko julkisen hallinnon tietojärjestelmät saadaan onnistuneesti ja tehokkaasti yhteensovitettua se vaatii riittävät voimavarat

suuri kysymys on onko meillä rohkeutta investoida riittävästi tulevaisuuteen

tämä hankekokonaisuus tai lakiehdotus omalta osaltaan tulee merkittävällä tavalla näin uskon parantamaan julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen tuottavuutta ja toimivuutta

ensiksi kiitoksia ed

oleskelulupa perhesiteen perusteella voidaan tämän lakiehdotuksen mukaan jättää myöntämättä jos on perusteltua aihetta epäillä perheenkokoajan saaneen oleskelulupansa maahantuloa tai maassa oleskelua koskevia säännöksiä kiertämällä antamalla vääriä tietoja henkilöllisyydestään tai perhesuhteestaan

mitään suuria yllätyksiä keskustelu ei ole tuonut muassaan eikä oikeastaan suuria irtiottoja siitä mitä etukäteen oli tiedossa